ei hallituksen tavoitteena voi olla se että kaikkia rokotetaan tai palveluita tai toimintoja heikennetään tasapuolisesti vaan kyllä lainsäädännön tavoitteena on se että me järkeistämme toimintoja me luomme ihmisille parempaa hyvinvointia me vahvistamme työllisyyttä ja kohtelemme lainsäädännössä ihmisiä yhdenvertaisesti ja tasa arvoisesti

tässä todellakin toivoisi joustavampaa käytäntöä

hoitotuki on hoidettavalle oleva tuki ja verotonta kun taas omaishoidon tuki on palkka omaiselle ja se on myös verollista

sosiaali ja terveyspalveluiden osalta laista käyty julkinen keskustelu oli keskittynyt aika pitkälle ympärivuorokautista hoitoa tarjoavien toimintayksikköjen lähinnä laitoshoidossa olevien henkilöiden henkilöstömitoitukseen

arvoisa puhemies

ensinnäkin haluan kiittää näitä kaikkia edellisiä puheenvuoroja siitä vahvasta tuesta jonka laki aloitteeni on nyt saanut tässä keskustelussa

arvoisa puhemies

kysyisin ministeriltä pitävätkö nämä huhut paikkansa

täytyy myös todeta se että kuten meidän perheessämme on ollut omaishoitosuhde niin näkee että myös kollegat ovat saaneet kokea tämän saman tilanteen omassa perheessä mikä tietenkin tuo ihan uudenlaisen ulottuvuuden koko tähän omaishoitokeskusteluun

samalla asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksia täsmennetään niin että asiantuntijana voi jatkossa toimia vain osaamistestin sisältävän koulutuksen suorittanut tai vastaavat tiedot omaava henkilö

jos tähän suuntaan ollaan menossa se tulee heikentämään omaishoitajien tilannetta

yksityisessä varhaiskasvatuksessa lapsen huoltajat voivat säilyttää lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksamalla itse palveluista enemmän

ja sen takia näen että esimerkiksi työllisyyden vahvistaminen ja työelämän ja perhe elämän yhteensovittaminen on yksi tärkeimpiä tavoitteita joita hallitus ja koko eduskunta tavoittelee mutta tämä lainsäädäntöesitys toimii juuri päinvastoin

on paljon perheitä jotka syystä tai toisesta elävät avoliitossa ja perheissä voi olla myös yhteisiä biologisia lapsia kaikilta osin on aivan normaali lapsiperhetilanne

samalla pätevyysvaatimukset yhdenmukaistetaan ja luodaan julkinen järjestelmä josta muun muassa kiinteistönomistajat ja isännöitsijät pystyvät tarkistamaan asiantuntijan pätevyyden

nykyinen eläinsuojelulaki on vanhentunut minkä takia hallitusohjelmaan on kirjattu vaatimus uuden eläinsuojelulain kokonaisuudistuksesta

yksityisen hoidon tuottajat voisivat myös päättää ottaa hoitoonsa vain kokopäiväisiä lapsia mikä sinällään jo vääristää tilannetta

ylipäätään olennaista on että kaikki hoidon ja hoivan tarpeessa olevat vanhukset saavat tarpeenmukaisen hoidon ja hoivan mahdollisuuden inhimilliseen ja ihmisarvoiseen elämään

omaishoitajat ja läheiset liitto on kantanut nimenomaan tätä samaa huolta ja me olemme kantaneet puolueena samaa huolta siitä että meillä valtakunnassa ei ole yhtenäisiä kriteerejä siitä miten omaishoito pitäisi nähdä ja arvioida

voi syntyä tilanne jossa esimerkiksi avoparin lähiomaisen lapsi tarvitsee adoptioperheen

onkin olennaista korostaa että laki koskee niin kotona asuvia ihmisiä kuin laitoksissa tai palvelutaloissa tai muunlaisessa asumismuodossa asuvia ihmisiä

sirnö toi yhden esimerkin mielenterveyskuntoutujien osalta niin käytännössä heidät on sivuutettu kokonaan koko omaishoidosta

hallitus sanoo tehneensä taloudellisten vaikutusten arvioinnin

uudistus on välttämätön monestakin eri syystä

nyt olemme käyneet keskustelua ministeriön kanssa tästä asiasta ja omaishoitajat ja läheiset liitto on yhdessä raha automaattiyhdistyksen kanssa rakentanut yhteiset valtakunnalliset kriteerit joissa huomioidaan niin omaishoidettavan tilanne hoitajan tilanne koko sen perheen tilanne kuin olemassa olevat fyysiset tilanteet mikä tuo sen omaishoitajuuden kokonaisuuden entistä paremmin näkyväksi ja arvioitavaksi

eduskunta on käsitellyt tähän lakiin viitaten useita eläinten hyvinvointiin liittyviä lainsäädäntöesityksiä sekä muun muassa kansalaisaloitetta joka käsitteli turkistarhausta

arvoisa herra puhemies

näin tarkkojen tietojen saaminen johtopäätösten tekeminen ja oikeiden toimenpiteiden toteuttaminen esimerkiksi kosteus ja homevaurioissa ovat vaihdelleet

on todellakin niin että yksilöllinen palvelu on annettava kaikille myös kelasta ja arvioitava ihmisen kokonaistilanne

onko hallitus tuomassa uutta eläinsuojelulain kokonaisuudistusta jolla voidaan parantaa eläinten hyvinvointia suomessa

tämä on hidastanut terveyshaittojen selvittämistä ja aiheuttanut epätietoisuutta ristiriitoja luottamuspulaa osapuolten välillä ja vakavin seuraus on tietysti terveyshaitoista kärsivien ihmisten tilanteen huononeminen

kuten täällä on todettu adoptio voidaan toteuttaa aviopareille ja yksin hakeville henkilöille mutta ei avopareille eikä myöskään rekisteröidyille pareille

arvoisa puhemies

vaikka laitoshoidon puutteet ovat oikeusasiamiehen ja entisen lääninhallituksen tarkastusten myötä tulleet vahvasti julkiseen keskusteluun me kaikki tiedämme että vanhusten kotihoidon tila on erittäin vakava

minulla oli viime viikonloppuna mahdollisuus olla kuurosokeiden vuosikokouksessa ja kertoa heille muun muassa tästä tulkkipalvelusta ja kelan tehtävämuutoksesta

arvoisa herra puhemies

silloin se mahdollistaa myös sen että kun omaishoidon tuki toivottavasti tulevaisuudessa siirretään kelalle niin näitten yhtenäisten kriteereitten rakentaminen kelan arvioitavaksi on silloin parempaa ja silloin se on myös oikeudenmukaisempaa ja se huomioi muun muassa sellaiset ryhmät kuten mielenterveyskuntoutujat huomioi myös heidät paremmin tässä koko kriteeristössä

haluan ensiksi kiittää hallitusta siitä että se on pystynyt näinä erittäin vaikeina aikoina toteuttamaan viisasta ja kestävää talouspolitiikkaa jonka lähtökohtana on työllisyyden vahvistaminen ja oikeudenmukaisuus

tästä syystä esitys on saatava ehdottomasti myös perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi

tällä lailla pyritään helpottamaan tätä monen suomalaisen perheen suurta tragediaa kun asunnon terveyshaitta on johtanut pitkäaikaisiin jopa useita vuosia kestäviin ristiriitatilanteisiin kun asunto osakeyhtiötä tai rakennuksen omistajia on yritetty saada ryhtymään toimenpiteisiin haitan poistamiseksi

tässä tilanteessa oikeastaan minun silmäni avautuivat monellakin tavalla kun siellä oli vajaa sata kuurosokeaa tai jollakin tavalla joko kuuroa tai sokeaa

yksinhakija voikin siis saada perheeseen lapsen joka on käytännössä molempien hoidossa mutta lapsi on juridisesti vain toisen lapsi

siellä oli vajaalla puolella näistä ihmisistä myös muita kommunikaatiovälineitä joita he tarvitsivat osallistumiseen ja omaan kieleen ja ilmaisuvapauteen

valitettavasti tällä hetkellä on lähestytty rava pisteiden avulla tai hoidettavan fyysisten probleemien kautta tai sitten joittenkin sitovuuskäsitteitten kautta yksipuolisesti arvioidaan mikä se omaishoidon kokonaistilanne on

ei pidä yleistää mutta ei saa myöskään sulkea silmiään tältä epäkohdalta

esityksessä pyritään velvoittamaan korjauksesta vastuussa olevia ripeämpään toimintaan haitan selvittämiseksi poistamiseksi ja rajoittamiseksi

mielestäni tämä ei ole lapsen edun mukaista varsinkaan silloin jos molemmat vanhemmat olisivat aidosti halunneet yhdessä adoptoida lapsen ja voidaan osoittaa että se olisi ollut lapsen edun mukaista

kun me puhumme esimerkiksi kuurosokeista ihmisistä niin he tarvitsevat hyvin moninaista palvelua myös tämän tulkkauksen rinnalle jotta he voisivat osallistua

toivoisin että myös tämä kriteeristö jonka omaishoitajat ja läheiset liitto yhdessä raha automaattiyhdistyksen kanssa on rakentanut tulisi myös sitten vahvempaan jatkokäyttöön myös ministeriön päiviä

arvoisa herra puhemies

tämän lisäksi on hyvä että ennen lain voimaantuloa sosiaali ja terveysministeriö uudistaa laatusuositukset kotihoidon osalta sekä kehittää hoidon laadun ja hoitoisuuden mittareita yhteistyössä muun muassa kuntaliiton ja thln kanssa

kuten monet lausunnonantajat ovat todenneet parisuhteen laatu vakaus kesto ja pysyvyys pystytään arvioimaan adoptioneuvonnassa lapsen edun kannalta

budjetissa on useita keinoja talouskasvun tukemiseksi ja toisaalta valtiontalouden tasapainottamiseksi

siinä mielessä näen että se tehtävä joka nyt siirtyy kelalle on erittäin haastava ja siinä täytyy ehdottomasti myös onnistua

työtulovähennyksen korotus kannustaa myös työn tekemiseen

ylipäätään hallituksen kehysesitys on vastuullinen kokonaisuus jolla satsataan kestävästi tulevaisuuteen ja pystytään pysäyttämään velkaantuminen

lapselle on aina parempi että hänen huolta pitävät ja samassa perheessä asuvat vanhempansa ovat myös hänen juridisia vanhempiaan

näin meillä on paremmat työkalut kunnissa viedä lakia käytäntöön parantaa palveluiden laatua ja varmistaa myös palveluiden laadunvalvonnan järjestelmällisyyttä

he ovat vaikeassa tilanteessa olevat päihde ja mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset joille oma asunto on usein se kaikkein tärkein asia jonka päälle muuta elämää pystyy rakentamaan

toisaalta yhteys kuntiin perustuu juuri siihen että me näemme näitten ihmisten kokonaistilanteen ja palvelutarpeet jotta myös heidän osaltaan toteutuisi yhdenvertaisesti se aito tilanne että he saavat osallistua ja käyttää omaa kieltä ja voivat toteuttaa ilmaisuvapautta johon meillä kaikilla on oikeus

olennaista on että käytämme budjetin työkaluja oikeudenmukaisesti

arvoisa puhemies

vaikeammistakin ratkaisuista pitää myös puhua avoimesti

arvoisa puhemies

on todella tärkeää että näinä vaikeina aikoina tehdään sellaisia arvovalintoja ja sellaista politiikkaa jotka tukevat kaikkien kansalaisten mahdollisuutta huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ihmisiä tuetaan heidän erilaisissa elämäntilanteissaan

hallituksen esitys vahvistaa ikääntyvien asemaa ja oikeusturvaa palveluiden käyttäjinä sekä yhteiskunnallisina päätöksentekijöinä

ymmärtääkseni nämä oikeusvaikutukset koskevat samalla lailla myös rekisteröityjä parisuhteita ja viimeaikaisten lainsäädäntöuudistusten myötä myös etenevästi avoparejakin joten tuo perustelu ei ole mielestäni riittävä

jotta se toteutuisi myös yhdenvertaisesti heidän

lapsilisien indeksikorotusten jäädyttäminen nyt kun lapsilisät on viimein sidottu indeksiin tuntuu myös vaikealta

on tärkeää että ihminen voi luottaa siihen että hänestä pidetään huolta yhteiskunnassa on turvaverkko eikä häntä jätetä yksin

liian usein ratkaisut löydetään häädöistä ja asuntojen irtisanomisesta kun muitakin mahdollisuuksia voisi olla olemassa

olisi odottanut että hallituksen yksi tärkeimmistä tavoitteista olisi ollut eriarvoisuuden vähentäminen ja huolehtiminen kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä että heillä olisi mahdollisuus päästä sosiaali terveyspalveluiden pariin mahdollisuus ostaa lääkkeitä huolehtia omasta terveydestään

arvoisa puhemies

haluan tässä yhteydessä kiittää ministeri henrikssonia siitä että hän on täällä meidän kanssamme tänään kuuntelemassa mitä eduskunta haluaa omissa kannanotoissaan tuoda

ihmistä ei saa jättää asunnottomaksi tai omilleen

pienituloisimpien perheiden osalta toimeentulotuen kehittäminen tukemaan muun muassa lasten harrastuksia on nyt entistä ajankohtaisempaa jotta voimme estää lasten syrjäytymisen

asunnon rinnalla pitää turvata riittävä hoito ja kuntoutus

matalan kynnyksen palvelut ja asumiseen liittyvä neuvonta ja palvelut ovat todella tärkeitä näillekin erityisryhmille mutta myös kaikille ihmisille

nyt kuitenkin hallitus tasapainottaa omaa talouttaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kustannuksella ja ajaa sitä kautta ihmiset toimeentulotuen pariin

koska ministeri henriksson toi hyvällä tavalla esille asioita jotka tarvitsevat vielä jatkoarviointia toivoisin että asian käsittely ja adoptiolain kehittäminen jatkuisivat vielä tämän hallituskauden aikana

arvioinnin pohjaksi tulee hankkia säännöllisesti palautetta palveluiden käyttäjiltä myös omaisilta ja heidän läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä

siltä osin asuntoon liittyvä terveyden parantaminen ja siihen liittyvä elämän olosuhteisiin ja viihtymiseen liittyvä lainsäädäntö ovat kokonaisuudessaan erittäin kannatettava hyvä keskustelu on päättynyt asia lähetetään kannatettavia ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettu lähetekeskustelua varten esitellään päiväys kolmastoista hyviä

pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi toteutetaan kuntakokeilu

tukemalla hyviä peruspalveluja perheiden tavallista arkea ja vanhempien kasvatusvastuuta toimimme ennalta ehkäisevästi ja vältämme tulevia ongelmia ja suuria kustannuksia kunnissa

ensi vuoden alusta aloitetaan myös toimintaohjelma osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi

kun yksittäinen ihminen hakee ja pääsee esimerkiksi terveyskeskukseen hän varmaan miettii sitä onko minulla mahdollisuus mennä sinne onko minulla mahdollisuus kun matkakustannuksetkin nousevat pääsenkö minä terveyskeskukseen tai onko minulla mahdollisuus ostaa lääkkeitä

tarkoitus on että tätä varten kehitetään yhtenäinen palautejärjestelmä joka helpottaisi palautteen keräämistä ja jonka avulla palautetiedot saataisiin vertailukelpoisiksi valtakunnallista seurantaa silmällä pitäen

työllisyysmäärärahoja lisätään aktivointiasteen nostamiseksi työttömien ihmisten tilannetta helpotetaan poistamalla työmarkkinatuen tarveharkinta puolison tulojen perusteella sekä työttömän työllistyessä asumistuen tarkistus tehdään vasta puolen vuoden jälkeen

ne ihmiset joutuvat sellaiseen asemaan että heidän oma terveytensä suhteessa siihen saavatko ruokaa vai lääkkeitä pystyvätkö huolehtimaan tulee entistä vaikeammaksi

jo tämän vuoden alusta on parannettu työttömien ihmisten toimeentuloa kun hallitus teki korotukset työttömyysturvaan ja asumistukeen sekä toimeentulotukeen

kysynkin teiltä onko tämä ollut hallituksen tavoitteena nimenomaan lisätä ihmisten eriarvoisuutta eikä päinvastoin

arvoisa herra puhemies

on todellakin kaikkien etu että ihminen voi hankkia elantonsa ensisijaisesti työllä työtä tekemällä ja käyttää sosiaaliturvaa tukenaan erilaisissa elämäntilanteissa

olemme tottuneet täällä eduskunnassa siihen ja on semmoinen käytäntö että kun meillä on valiokunnassa kesken olevia asioita niin me emme lähde analysoimaan näiden asiantuntijoitten lausuntoja mutta voin teille kyllä antaa nämä ketkä ovat tätä hallituksen esitystä kritisoineet voimakkaasti ja ovat tuoneet huolta tästä lainsäädännöstä

kehyspäätöksessä on sosiaali ja terveyspuolella hyviä tärkeitä yksityiskohtia joilla parannetaan ihmisten mahdollisuuksia sovittaa yhteen työtä ja sosiaaliturvaa

on oaj thl jukka mäkelä sitten on myös kela mannerheimin lastensuojeluliitto lastensuojelun keskusliitto

vanhustyön valtakunnalliset järjestöt ovat tänä vuonna organisoineet valtaa vanhuus kampanjan jolla on haluttu kääntää keskustelu vanhuudesta asialliseen ja positiiviseen suuntaan

jotta onnistumme työllisyystavoitteissa on työllisyysmäärärahojen riittävyys ja suunnitelmallinen käyttö kunnissa turvattava

osana kampanjaa toteutettiin kuntien vanhustyön johtajille ja muille vastaaville suunnattu miten turvataan hyvä vanhuus suomessa

samoin nuorten yhteiskuntatakuun jalkautuminen kuntiin on tärkeää ja sitä työtä tällä hetkellä tehdään

siellä on useita alan asiantuntijoita järjestöinä sekä myös sitten tutkijoita jotka ovat tähän asiaan perehtyneet harvinaisen vahvasti

tämän lisäksi aktiivitoimista saa tietysti päivittäisen ylläpitokorvauksen joka on myös etuoikeutettu tulo toimeentulotuessa

haluaisin kuitenkin myös muistuttaa että nuorten syrjäytymisen ehkäisy lähtee jo äitiysneuvolasta perheen tukemisesta kasvatusvastuussa hyvästä varhaiskasvatuksesta ja tasa arvoisesta oppimiselle yksilöllistä tukea tarjoavasta peruskoulusta

kyselytutkimus

tutkimuksen mukaan vanhustyön kehittämiskohdista ollaan tietoisia mutta kunnilla on vielä edessä suuri harppaus jotta lain vaatimalle tasolle päästään

arvoisa herra puhemies